näinhän on oikein että alkutuotantoa pitää tukea maidonjalostajia viljantuottajia tässä tilanteessa mutta myöskin elintarviketyöläiset ovat tällä hetkellä vaikeuksissa

valiokunta pitää hyvänä että petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettua määrärahaa on pystytty korottamaan

tältä momentilta leikataan tukia mutta valiokunta pitää tärkeänä että pienentyneitä tukituloja kohdistetaan vaikuttavammalla tavalla ja toimintatapoja tulee samalla muuttaa

ministeri tiilikainen e

arvoisa herra puhemies

kyllä oli ilo kuunnella kahta hallituspuolueiden kansanedustajaa timo korhosta ja huhtasaarta

siinä näki sen että näissä rautatie ja yleensä postiasioissa ei ole hallitusoppositio rintamaa vaan yhdessä mietitään mikä järjestelmä suomelle olisi kaikista paras turvaisi ihmisten palvelut ja valtion tuloutuksen

tämä esitys mikä nyt on tänne tullut niin kuin korhonenkin totesi yllättäen ja äkkiä kun se viime kaudella jätettiin pöydälle kertoo siitä että jälleen liikenne ja viestintäministeriön virkamiehet ajavat jotakin asiaa väkisin läpi vaikka eduskunta sitä vastustaa

silloin tuli käyttöön tämä ratamaksu eli sen kautta vr osakeyhtiö tulouttaa tänäkin päivänä valtion kassaan rahaa

sitten minä olen ollut mukana säätämässä liikenne ja viestintävaliokunnassa näitä eri direktiivejä rautatiepaketti ykköstä

sen kautta avattiin maiden välinen kansainvälinen tavaraliikenne

no suomihan ei siihen tullut mukaan sen takia että meillähän ei ole yhteistä rautatierajaa eun jäsenvaltion kanssa vaan meillä on meri tuossa välissä

nyt kun venäjän presidentti putin tapasi usan ulkoministeri kerryn niin he sopivat samaan kuvaan ja jopa hymyilivät toisillensa siinä tv kuvassa

voisiko olla niin että nyt näitä venäjän pakotteita voitaisiin lähteä lieventämään jolloin me saisimme tilaa meidän maataloustuotteille ja voisiko siinä suomi olla nyt sitten aurana edellä että te ottaisitte tätä asiaa esillä valtioneuvostossa ja sieltä kautta euhun että saataisiin näitä suomelle epäoikeudenmukaisia pakotteita lievennettyä

nyt nähdään mikä tilanne on

se johtuu nimenomaan siitä minkä edustaja korhonenkin totesi että me olemme laaja maa vähäväkinen ja meidän volyymit ovat erittäin pienet

ei tavaraliikenteessä synny sellaisia volyymeja jotka olisivat kannattavia uudelle yritykselle jonka pitäisi ostaa veturit vaunut ja kaikki se infrastruktuuri mikä siihen kuuluu

edustaja maijalalle vain toteaisin kun hän puolusti nykytilannetta niin voimakkaasti että me tuossa maa ja metsätalousvaliokunnassa kyllä laajasti kävimme keskustelua siitä että muutoksia tarvitaan

siinä tuli kuluttajansuoja niin kuin te tiedätte tänä päivänä mutta myöskin veturinkuljettajan pätevyydet todettiin eu tasolla

sitten oli myöskin tiedossa se että ministeri tiilikainen on käynnistänyt selvitystyöryhmän jossa on laajasti metsäalan asiantuntijoita omistajia ja metsähallinnon virkamiehiä selvittämään miten tämä nykyinen laki voitaisiin korvata koska tämä on liian byrokraattinen ja liian suuri osa tästä rahasta menee sen byrokratian pyörittämiseen

nyt kyllä kannattaa tarkkaan miettiä annammeko me näille niin kuin huhtasaarikin totesi kansainvälisille ei suomalaisille yrityksille sen kermankuorintamahdollisuuden koska on ilman muuta ihan selvää että suomessa rautatieliikenne ei ole kannattavaa muualla kuin täällä etelä suomessa

ja sen lisäksi myöskin voitaisiin enemmän ohjata näihin metsäautoteihin joihinka edustaja maijalakin viittasi ja iloitsi siitä että lapissa ne säilyvät nykytasolla koska tämä biotalous mikä meillä on tulevaisuuden taloutta tarvitsee kyllä hyvän kuljetuslogistiikan ja silloin nämä metsäautotiet ovat aivan oleellinen osa sitä logistiikkaa

jos lähdetään siitä että kaikki kilpailevat vapailla markkinoilla niin kuka tuottaa rautatieliikenteen palvelut esimerkiksi väleillä ylivieskaiisalmi seinäjokivaasa kouvolapieksämäkikajaani oulukolari ja oulurovaniemi

olen tosiaan viidettä kertaa tätä käsittelemässä ja aina on tämä sama keskustelu käyty

eli kaikkinensa minä toivoisin että siinä hyvässä hengessä mikä tässä salissa on ollut aina kun kosketetaan ihmisten perusoikeuksia ja palveluita kuten esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuoltoa mutta myöskin näitä liikenneperuspalveluita kuten rautatieliikennettä ja postia käytettäisiin hyvää harkintaa ja löydettäisiin oikea ratkaisu yli hallitusoppositio rajojen

te pääministeri sipilä totesitte että pienituloisten ihmisten huoli toimeentulosta on kitinää

kysyisinkin teiltä mihinkä tämä perustuu sillä tällä hetkellä rautatieliikennettä säädetään sekä kaluston että henkilökunnan koulutuksen osalta eu tasoisesti

eli oli sitten yksityinen tai valtio joka toimii sillä pitää olla samantasoinen kalusto henkilökunnalla sama koulutus ja kun veturimiesten liitolla on yleissitova työehtosopimus esimerkiksi veturinkuljettajien osalta niin pitää vähintään maksaa sama mutta voi maksaa enemmänkin

eli käytännössä käy hyvin todennäköisesti helposti samalla lailla kuin ryanairille joka kohinalla tuli tampereelle edustaja alatalo

ja sanottiin että nyt on tullut hieno finnairin vaihtoehto ryanair joka halvalla ja edullisesti vie ihmisiä eri puolille eurooppaa

aina logistiikka maksaa ja kustannukset ovat suurin piirtein samoja

kysyisin ministeriltä kun tämä nyt näin hätäisesti tuotiin tänne eduskuntaan ja liikenne ja viestintäministeriökin sen nopeasti käsitteli

meillä on joukkoliikenne pohdinnassa ensi vuonna kokonaisuudessaan ja tässä lähdetään etunojassa viemään rautatieliikenteen kilpailun avaamista euroopassa

ja kun perussuomalaiset aina ennen sanoivat ettei suomen pidä olla aina edelläkulkija ja mallioppilas niin nyt te puheenjohtaja jalonen olette viemässä tätä asiaa eteenpäin etunojassa

ja meillähän on ensi viikolla sitten välikysymyskeskustelu ja toivonkin että me siinä laajasti ja perusteellisesti sitten käymme tämän keskustelun liikennepolitiikasta yleensäkin mutta myöskin erityisesti tämän rautatieliikenteen osalta ja uskonkin että siitä tulee hyvin värikäs

arvoisa korkeasti arvostamani herra puhemies

ulkoasiainvaliokunta on perehtynyt perusteellisesti asiaan ja nämä kannanotot mitkä tänne loppuun on kerätty ovat mielestäni aiheellisia

on hyvä että valtioneuvostolle tulisi vaatimus laatia kerran vaalikaudessa selonteko suomen kehityspolitiikan sisällöstä

myöskin sitten tämä eu koordinaatio on hyvä ja myöskin se että saataisiin tätä yksityissektoria mukaan tähän kehitysyhteistyöhön

täällä on puhuttu aika korkealentoisesti isoista luvuista ja miljardeista ihmisistä mutta kuinka moni meistä itse on henkilökohtaisesti ollut mukana kehitysyhteistyössä

kirkon ulkomaanavun ydinajatus on että yhteisöjen jäsenet miehet ja naiset kykenevät itse auttamaan itseään

voimaantuessaan he pystyvät vaikuttamaan ympäröivään yhteiskuntaan omien oikeuksiensa toteuttamiseksi ja toipumaan mahdollisimman nopeasti katastrofeista

on aika mielenkiintoista että kirkon ulkomaan avun joka on tehnyt tätä vuosikymmeniä kehitysohjelmien rahoitus tulee lahjoittajilta seurakunnilta sekä ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista ja kansainvälisten rahoittajien tuki on kasvussa

toinen en ole itse ollut sillä lailla jäsenenä mutta olen ollut puolisoni kautta seuraamassa ja auttamassa myöskin sitä on naisten pankki joka on toiminut nyt muutamia vuosia

tämähän on hieno asia

tämä on hyvä

me teimme seinäjoella kaupunginvaltuustossa sellaisen päätöksen että osa meistä valtuutetuista lähti keräämään fidalle lipaskeräystä ja se oli aika hieno asia

mutta eihän siinä sitten miljoonia ja kymmeniätuhansia euroja kerry vaan ne ovat kymmeniä euroja mahdollisesti satoja euroja eli sen kautta ei varmaan näitä asioita voi ratkaista

järjestö on ammattimainen humanitäärisen avun antaja

mutta kun katsoo tätä esitystä niin uskooko perussuomalaiset itsekään että tämä voisi toteutua

se on siis tapa millä leikataan kehitysyhteistyövaroja

tämä toinen jörn donnerin tekemä vastalause on mielenkiintoinen ja varmaankin pitää paikkansa koska kyllä yleinen käsitys kansalaisilla on kuitenkin se että osa näistä rahoista jotka me suuntaamme menee korruptioon

kiitos myöskin edustaja kärnälle tietojen oikaisemisesta se on ihan paikallaan

siinä mielessä tämä jörn donnerin vastalause pitää varmaan sisällään tosiasioita ja varsinkin sen että tästä valtioneuvoston selonteosta hänen mukaansa puuttuu lähes kaikki itsekritiikki sen vuoksi että sitä selontekoa laatineet henkilöt ovat niitä jotka itse vastaavat nykyisestä kehitysyhteistyöstä

se lisää työllisyyttä jos se toteutetaan reilulla tavalla mutta ei niin kuin ministeri sasin aikana että tie auki taivasta myöten ja otetaan koko vrn omaisuus valtion haltuun ja sitten sieltä vuokrataan kenelle tahansa sitä

meillä silloin kun minä olin kahdeksan vuotta liikenne ja viestintävaliokunnassa oli hyvä henki siellä ja minä uskon että nykyisessäkin liikenne ja viestintävaliokunnassa löydetään hyviä ratkaisuja koska meillä kansallisesti on tärkeätä se että meillä toimii logistiikka henkilöliikenne ja tavaraliikenne

tämä on ihan selvä asia ja toivoisinkin että tämä hyvä henki mikä minä uskon tälläkin hetkellä on voisi jatkua ja katsottaisiin yhdessä näitä asioita

sen jälkeen on nyt vasta ensimmäinen tavaraliikenneyhtiö fenniarail tilannut kolme veturia ja jonkun verran sitten siellä itärajalla tapahtuu senkin lisäksi myöskin tehdaskohtaisia tavaraliikennevaihtosuorituksia

ja nyt sitten tietysti nykyinen hallitus on nopeasti käynnistänyt tämän liikennejärjestelmien uudistamisen ja on tullut kysymykseen tämä henkilöliikenteen kilpailun avaaminen

ei voi olla niin kuin kimmo sasin ministeriaikana ehdotettiin että tie auki taivasta myöten yli sadan vuoden aikana vrn keräämä omaisuus kalusto vaunut veturit terminaalit huoltoraiteet ja veturitallit otettaisiin yhtäkkiä valtion omaisuudeksi ja kukin saisi sieltä vuokrata sitten tietyllä tai halvimmalla hinnalla sitä kalustoa

niin kuin puheenjohtaja jalonenkin totesi ja olen samaa mieltä täytyy tulla lisävuoroja lisää yhteysvälejä nykyisten lisäksi minä en muista sitä professoria joka totesi silloin kun tämä keskustelu käytiin että näinhän sen pitää olla ja tietenkin lisää kalustoa

päivä siis omalla päätöksellään omistajaohjaus ei siihen puuttunut pätkääkään katsoi sivusta tein kirjallisen kysymyksen todettiin ettei puututa ja sitten maaliskuussa loppuvat maakuntien suomen monet yhteysvälit suomessa niin kyllä tämä hämmästyttää että keskustalainen pääministeri ja keskustalainen liikenneministeri lopettavat maakuntien suomen kokonaisten yhdysvälien junaliikenteen

arvoisa puhemies

ja sitten vielä ministeri werner on pyytänyt puheenvuoron otetta koeisiksi kuitenkin edustaja taimela ensi tiistaihin

eikö olisi paljon järkevämpää kun tämä on ylihärmäläinen turkistuottaja että kauhavan kaupungin rakennusviranomaiset voisivat tarkastella tällaisen luvan joka on laajennuslupa ei perustamislupa

korkeasti arvostamani herra puhemies

metsähallitus on monenlaisia tunteita herättävä organisaatio

organisaatio siis toimii

valitettavasti maa ja metsätalousministeriö sekä vastuuministeri tiilikainen eivät ole onnistuneet hälventämään näitä pelkoja joita metsähallitus lain uudistamista kohtaan on esitetty

ovatko pelot sitten turhia

nyt ollaan tekemässä ja hyväksymässä lakia joka parhaimmillaan jatkaa nykytilaa eli laajan yhteiskunnallisen vastuun omaavan ja monet eri intressit huomioivan metsähallituksen toimintaa valtion mailla samalla lailla kuin aikaisemmin

mutta

joka tapauksessa laki muuttaa metsähallituksen sisäisiä toimintatapoja ja valtasuhteita niin että on syytä olla huolissaan siitä kuka ja millaisilla intresseillä metsähallitusta jatkossa johtaa

maa ja metsätalousvaliokunta teki tärkeän matkan tänä syksynä seinäjoelle ja käytiin mavissa aika pitkä ja perusteellinen keskustelu

silloin kävi selväksi että kaikki ne syyt mitä tässäkin nyt on tullut esille eivät johdu pelkästään mavista koska maanmittaushallitus hallinnoi mavin tietojärjestelmiä

kansalaisissa on herännyt perusteltu huoli retkeily ja virkistysalueiden puolesta ja siitä kuka käyttää näiden alueiden kohdalla jatkossa ylintä valtaa

tämän takia me kutsuimme jaostoon myöskin maanmittaushallituksen pääjohtajan ja kansliapäällikön kuultavaksi ja sen pohjalta sitten syntyi tämä lisämääräraha niihin mobiililaitteisiin että nämä tietojärjestelmät saataisiin toimimaan ajanmukaisesti

haluan myöskin kiittää opposition puolesta ministeriä erinomaisesta työstä ja toteaisin vain lopuksi sen että näiden tukimaksatusten pitäisi aina tulla ajallaan mutta kuitenkin mavi on pystynyt toiseksi nopeiten euroopassa nämä maksamaan syksyllä

jopa lausuntokierrosta yritettiin välttää viime syksynä mutta onneksi äänekkään kansalaispalautteen ja sdpn voimakkaiden vaatimusten jälkeen lausuntokierros järjestyi

tehdäänkö jälleen suomessa yksi laki jota kukaan ei halua

arvoisa puhemies

koska nämä kriteerit eivät lakiesityksessä täyty sdp tulee lakiesityksen toisessa käsittelyssä esittämään lakiesitysten hylkäämistä ja lakien uudelleenvalmistelua vastalauseessa esitetyn mukaisesti

arvoisa herra puhemies

ärade talman

oma kantani perustuu tietysti pitkään historiaan täällä eduskunnassa käsiteltyihin ydinvoimahankkeisiin eli ilmastopolitiikkaan energiantarpeeseen

tiedän etteivät junat kulje ilman sähköä ja että risuja polttamalla sitä sähköä ei saada